arvoisa puhemies

näin ollen haluaisinkin kuulla ministerin näkemyksen miten nämä tietojen vääristelijät ja valehtelijat saatetaan myös omalta osaltaan vastuuseen teoistaan koska minusta se on tässä tilanteessa hyvin tärkeää

minusta hallituksen päätös osoittaa päästöhuutokauppatulot kehitysyhteistyöhön on hyvin vastuullinen toimi ja pidän tärkeänä myöskin sitä että hallitus kantaa globaalia vastuuta vaikka taloustilanne suomessa on vaikea

mutta nyt se tieto joka meillä on olemassa näyttää kehysriihen jälkeen siltä että velkaantuminen tulee taittumaan

mutta ehkä lopetan siihen että kun me tiedämme miten riippuvaisia me olemme viennistä me tiedämme miten riippuvaista meidän vienti on eurooppalaisista markkinoista jotka ovat kuitenkin edelleenkin meidän päämarkkina alueemme ja siitä kysynnästä joka euroopassa meidän vientituotteillamme on niin on ehdottomasti suomen etu että maan hallitus on myös aktiivisesti ratkomassa eurooppalaista talouskriisiä koska sillä että me luomme eurooppalaiseen talouteen vakautta ja saamme tämän kriisin jollain lailla haltuun on ehkä kaikista suurin merkitys myöskin meidän oman taloutemme kehittymiselle

toisaalta kun täällä on moneen otteeseen viitattu että suomi on ollut tiukkana euroopassa neuvotteluissa minua hieman jäi vaivaamaan tässä ministerin puheenvuorossa että missä se tiukkuuden tulos nyt näkyy

nyt tarvitaan aitoa tahtoa uudistaa suomea

erityisesti kysyisin kun nyt kuitenkin pankit ja muut rahoituslaitokset ovat olleet niitä holtittomia toimijoita jotka näitä lainoja ovat antaneet ottaneet suuria riskejä mutta saaneet myös suuria voittoja mikä on pankkien ja rahoituslaitosten vastuu ja rooli tässä tilanteessa

ihmisarvo on jakamaton ja se koskee meitä jokaista ja sen takia myöskin vihapuheet rasismi syrjintä täytyy ehdottomasti kieltää

ja käsittääkseni asia oli myöskin suomen pankin pankkivaltuustossa yksimielinen eli myöskin perussuomalainen varapuheenjohtaja oli tämän asian siellä hyväksymässä

epävarmuustekijöitä ovat niin euroalueen maiden budjetti ja kilpailukykyongelmat usan velkaongelma kuin myös se tosiasia että useissa maissa elvytysvara on nyt pieni

hallitus tekee toimia rasisminvastaisen työn edistämiseksi monella eri tapaa ja uskon että on ehkä kaksi sellaista toimialaa jotka korostuvat ylitse muiden

ei kai voi olla niin että voitot yksityistetään mutta tappiot sosialisoidaan tavallisten veronmaksajien maksettavaksi

eli me leikkaamme valtionosuuksia mutta samaan aikaan kunnille ohjataan jäteveron tuotto kuten aikaisemminkin on ollut suunnitelmissa

missä ja millä konkreettisilla teoilla nyt näkyy pankkien ja muiden rahoituslaitosten vastuunkanto kreikan talouskriisin hoitamisessa

siinä on tarkoitus löytää entistä parempia keinoja maahanmuuttajien integroimiseksi kotouttamiseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa

toinen tärkeä osa on varmasti opetusministeri gustafssonin toimialaan liittyen se mitä me teemme opetuspuolella kouluissa maahanmuuttajalasten opetuksen parantamiseksi mutta ylipäänsä suvaitsevaisuuden edistämiseksi suomalaisessa

arvoisa puhemies

eli mielestäni tämä on myöskin kuntien näkökulmasta kohtuullisen

äänitiedostot kolot taas toistuisitte lisäkysymyksiä mutta utuma on halvempaa mikä teos

ja tämä kysymys on tällä erää tässä vaiheessa tällä viikolla

hallitus on jättänyt kunnat kirjaimellisesti oman onnensa nojaan viestittämällä valtiovarainministerin suulla että valtio ei ole vastuussa kuntien ongelmista

suomen talouden kasvu on hidastumassa selvästi ennakoitua rajummin

tulemmekin lisäämään verotuksen progressiivisia elementtejä jolloin myös yhteiskunnan suurituloisimmat osallistuvat yhteisen taakan jakamiseen entistä reilummalla tavalla

erityisesti nuorisotyöttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti

nyt kun rakentamiseen on syntymässä vajaata kapasiteettia olisi voimakas panostaminen rata ja tieverkon kunnossapitoon liikenneturvallisuutta parantaviin investointeihin homekoulujen korjauksiin ja kuntien palvelutoiminnan vahvistamiseen paikallaan

arvoisa puhemies

nyt on noustava ylös perunakuopista katsottava ahtaita puolue etuja pidemmälle ja tehtävä päätöksiä jotka tekevät suomesta vahvemman

arvoisa puhemies

syy miksi ajoimme tämän selvityksen tekemistä oli se että vaikka lainsäädäntö rahanpesun vastainen lainsäädäntö kyproksella on kunnossa niin silti oli olemassa epäilyjä että tuota lainsäädäntöä ei kaikilta osin noudateta

kiitoksia eduskuntaryhmien edustajille mielestäni varsin värikkäästä keskustelusta

pysyvä mekanismi on nykyistä väliaikaista mekanismia tehokkaampi kriisinhallintaväline ja se antaa myös veronmaksajien varoille paremman suojan

kaksi yksityistä tahoa moneyval ja deloitte ovat tehneet molemmat selvityksen joka osoittaa että lainsäädännön noudattamisessa ja toimeenpanossa on puutteita

kun ynnätään yhteen kustannustenjaon tarkistus indeksitarkistus verotulomenetysten kompensaatio ja korotettu yhteisövero osuus niin kunnille ohjautuva rahavirta kasvaa ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna

hallitus ei halua tai ei osaa varautua talouden ongelmiin

maanantain euroryhmässä päätimme että nyt näiden puutteiden korjaamiseen tulee puuttua eli kypros joutuu tekemään kesäkuuhun mennessä toimenpideohjelman jolla puutteet korjataan

arvoisa puhemies

hallitus on koko velkakriisin ajan työskennellyt määrätietoisesti talouskriisin syvenemisen ja yleiseurooppalaisen rahoituskriisin laajenemisen ehkäisemiseksi

kehottaisinkin pientä malttia ja vilkaisua sekä talousarvioesitykseen että peiliin ennen kuin esitetään verbaalisesti aggressiivisia mutta tosiasioiden valossa huteria väitteitä kuntia koskevista päätöksistä

tämä ohjelma tulee myöskin osaksi kyproksen lainaohjelmaa ja tämän lainaohjelman noudattamista seurataan kolmen kuukauden välein

edustaja soini jättää kuitenkin kertomatta että suomi saa lainaa suunnilleen samalla korolla kuin se jonka evm saa omille sijoituksilleen pääoman tuottona omistajilleen ja tämän lisäksi kaikki muutkin maat ovat maksamassa pääoman evmään aiemmin suunniteltua nopeammin

eurooppalaisen laman estämisen lisäksi keskeistä on ollut että veronmaksajien edut turvataan mahdollisimman tehokkaasti ja suomelle aiheutuvat riskit minimoidaan

arvoisa puhemies

terve talous ei lepää ainoastaan säästöjen ja veronkorotusten varassa vaan tarvitaan myöskin kasvua ja työtä luomaan hyvinvointia ja vaurautta

hallitukselle on myös ollut erityisen tärkeää että eduskunnan päätösvalta turvataan kaikissa tilanteissa

tätä me olemme edistämässä muun muassa harmaan talouden sektorilla kun teemme tämän uuden toimenpideohjelman jossa pyrimme kitkemään harmaata taloutta esimerkiksi sellaisilla toimialoilla joilla on paljon ulkomaalaista työvoimaa joilla poljetaan tällä hetkellä työehtosopimuksia

taloudellisesti tehokas ja sosiaalisesti oikeudenmukainen veropolitiikka olisi edellyttänyt veronkevennysten roiskimisen sijaan niiden kohdentamista pieni ja keskituloisille työnteon verotukseen

suomen vakuus kattaa kreikka riskin mutta se ei tietenkään luonnollisesti kata ervvn toimintaan liittyviä kustannuksia eli ervvn tehoton rahoitusrakenne on siis syynä takausten suureen summaan ervvn toiminta kun perustuu yksinomaan takauksiin ja sen pääoma on erittäin pieni

yksi sellainen toimiala on vaikka rakennusala jossa nyt sitten hallitus on jo pannut toimeksi ja tuonut lakiesityksen verotunnisteiden käyttöönotosta

tuemme rakentamista perusteollisuutta ja uusia kasvualoja

pidämme selvänä että julkisen talouden tervehdyttämistoimia tarvitaan mutta niiden aika on vasta kun talouskasvu on saatu vakaalle perustalle

hallitus on esittänyt linjauksensa kuntauudistuksen seuraavista askelmerkeistä eilen ja koska kuntauudistus on koko suomen ja kaikkien suomalaisten uudistus halusimme tuoda linjaukset koko eduskunnan käsiteltäväksi ja sitä kautta antaa myöskin mahdollisuuden kaikille eduskuntapuolueilla ja kansanedustajille arvostella ja arvioida näitä tehtyjä lin jauksia ja sitä kautta myöskin evästää hallitusta jatkotyöhön

minä odotan nyt teidän esitystänne sitä että te tulette kertomaan meille konkreettisesti mitkä veronkorotukset te jättäisitte tekemättä koska te niitä vastustatte ja mistä te tulette tuon seitsemän

pienituloisten verotuksen keventäminen parantaisi ostovoimaa niissä ryhmissä joissa ostovoimaa tarvitaan eniten ja lisäisi kotimaista kulutusta nopeasti

minusta on hyvin tärkeää se että suomessa työtä tekevillä ihmisillä pitää olla kaikilla työpaikoilla samat oikeudet ja samat velvollisuudet ja tästä periaatteesta on syytä pitää kiinni

investoinnit työllistävät tehokkaammin kuin verojen alentaminen kuntien tukeminen turvaa lasten ja vanhusten palvelut sekä torjuu kunnallisveron korotukset aktiivinen työvoimapolitiikka auttaa ihmisiä työllistymään uudelleen sekä estää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä oikeudenmukaiset veroratkaisut ja tulonsiirrot auttavat heikoimmassa asemassa olevia yli taantuman